tämä on ollut surullista seurattavaa kun olemme niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille perustavoitteesta samaa mieltä

koska käytin vähintäänkin riittävän pitkän esittelypuheenvuoron alussa niin ajattelin etten heti kommentoi mutta kahteen asiaan haluan kommentoida

me tarvitsemme uudistusta kokonaisuudessaan

asia ei ole lainkaan mustavalkoinen mutta silloin kun tehdään hallituksen esitykseen muutos siihen täytyy olla myöskin varsin vahvat perusteet

arvoisa puhemies

haluan todeta edustaja ruohonen lernerille että perustuslain tulkinta ei vaihtele hetkittäin eikä päivänpolitiikan mukaan

minä voisin nimetä toistakymmentä professoria heti jotka ovat jyrkästi arvostelleet haveri ryynänen meklin tuori mäenpää mähönen mäkinen stenvall vakkuri ja niin edelleen

perusteet ovat tämänkin asian osalta kumpaankin suuntaan kohtuulliset sekä avin että elyn osalta mutta tämän painoarvo nähtiin niin että tämä on enemmän kehittämistehtävä

kun uudistuksia valmistellaan katsellaan perusteita jo siltä ajalta kun tämä perustuslaki on kirjoitettu ja katsellaan hyvin tiukasti ja tarkkaan ne tulkinnat mitä on perustuslaista aikojen kuluessa tehty

kaikki selkeästi arvostelleet teitä

tästä keskusteltiin hyvin tiiviisti ja varsin laajasti myöskin esittelevien ministeriöiden kanssa ja tähän tulokseen tultiin

kyllä hallintovaliokunta varsin perusteellisesti otti käsittelyyn myöskin ympäristövaliokunnan lausunnon ja voidaan käydä vielä tarkemmin läpi ne yksittäiset kohdat mihin pyysimme myöskin vastineita eri tahoilta

mutta ei tällä turvata palveluitakaan

se on hätkähdyttävää että kansalaisten kannalta keskeiset peruspalvelut jotka ovat perustuslailla turvatut valjastetaan palvelemaan toista tarkoitusta ja se on hallintorakenteen muuttaminen

arvoisa puhemies

ensiksi on syytä todeta vielä tästä metropolipolitiikasta että sehän ei tarkoita eikä sen tule tarkoittaa resurssien keskittämistä metropoliin vaan se tarkoittaa että metropolialue toimii mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti

arvoisa puhemies

siksi tässä ei puhuta palveluista siksi tässä ei puhuta sisällöistä ei puhuta tietojärjestelmien uudistamisesta ei lääkäriin pääsystä koska tässä on muu tarkoitus

ensinnäkin näistä resursseista

ei tämä selonteko tarkoita sitä nyt että huomattavasti enemmän yhteisiä resursseja kohdennetaan metropoliin vaan sitä että olemassa olevat resurssit toimisivat mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti

tästä lakiesityksestä on käyty varsin laajaa julkista keskustelua joka on välillä lainehtinut aika lailla

oma asiansa on sitten mitä tämä sisältö on

sitten on mielenkiintoista todeta se miten maailmalla eri metropolien ongelmat ja asiat ovat hyvin samanlaisia vaikka metropolit ovat erikokoisia

eilen kuntaministeri virkkunen ilahduttavasti totesi useamman kerran ettei aja eikä kannata pakkoliitoksia

hätkähdyttävää on ollut se kun pääministeri totesi viime sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla että hallitus ei aio puuttua perustuslakivaliokunnan tulkintaan

on syytä todeta että kun valiokunnat kutsuvat asiantuntijoita asiantuntijat esittävät kirjallisen ja suullisen lausunnon ja valiokunnat käyttävät päätöksenteossaan lausunnon tekemisessä ja mietinnön tekemisessä hyväkseen näitä lausuntoja eikä niinkään yksittäisten asiantuntijoiden lehtilausuntojen perusteella tehtyjä juttuja

mutta silloin syyskuun alussa kun esittelitte tätä kuntauudistusta totesitte useamman median toistamana sen niin kuin ylen uutisissa todettiin

ei tässä selonteossa eikä selontekomietinnössä ole päätetty tai esitetty millä mallilla tämä asia ratkaistaan vaan nyt on sen keskustelun ja linjaamisen aika

ei jäädä nyt jumiin johonkin yksittäiseen malliin vaan nyt on aika tarttua siihen ja kehittää siitä niitä perustavoitteita parhaalla tavalla palveleva malli ja sen ei tarvitse olla liian yksiniittinen

hallitus puuttui tässä täydentävässä esityksessään manuaalisesti ohjaten sormella osoittaen että perustuslain tulkintaa on syytä arvioida uudelleen

siinä onko se keskitetty vai hajautettu malli tai miten se toimii olisi minusta hyvä tarkastella esimerkiksi tukholman ratkaisua

virkkunen kertoi myös että hallitus on tarvittaessa valmis pakottamaan kunnat liitoksiin

ei tätä ole aiemmin nähty

perustuslaki on todella tärkeä ja arvoisat kokoomuslaiset tai arvoisa kokoomuslainen aikanaan presidentti paasikivi kaikissa asioissa nojautui perustuslakiin ankkuroi monella tavalla toimintansa siihen

tarkoitatteko te sitä mitä sanotte vai sanotteko mitä tarkoitatte

kun sitten puhutaan tässä nousi useammassakin puheenvuorossa esille se että meidän tulee vähentää poliitikkojen määrää eli luottamusmiespaikkojen määrää sanon vieläkin että suomalainen yhteiskunta tai nimenomaan hyvinvointiyhteiskunta ja meidän paikallishallintomme rakentuvat sitoutuneiden luottamusmiesten keskeiseen panokseen

savon sanomat uutisoi viime viikolla että ministeri virkkunen ei antaisi liian suurta painoa kunnalliselle itsehallinnolle

vielä tästä alueesta muu suomi contra pääkaupunkiseutu

kun te monesti lainaatte paasikiveä ja toteatte että tosiasioiden tunnustaminen on kaiken lähtökohta niin muistakaa myös tämä asia

jos esimerkiksi nyt pohjois suomen kaivoshankkeet lähtevät tai kun ne lähtevät merkittävästi eteenpäin ja se vaatii lisäpanostuksia se vaikuttaa myönteisesti myös pääkaupunkiseutuun eli ne eivät ole mitenkään vastakkaisia asioita

se käsitetään usein väärin

hän aina kaikissa tilanteissa joissa se oli perusteltua pyysi tulkinnan perustuslakiasiantuntijoilta miten tässä tulisi mennä

ei perustuslain mukaan ole niin että kunnat saisivat itse määrätä rajansa

mitä te tarkoitatte tällä pakolla tai mitä ette tarkoita

sanokaa selkeästi

kyllähän voidaan rakentaa hallintoa sillä tavalla niin kuin historiassa on käytetty termiä että on valistunut yksinvaltius mutta se ei ole enää oikein mahdollista

myös tässä hallintomallissa toivon että siinä keskustelussa lähdetään myötäotteella eikä niinkään joitakin ratkaisumalleja lähtökohtaisesti vastustamalla että esitetään että tämä on parempi ratkaisu että muistetaan se päämäärä mikä tässä on

tästä on erittäin vaikea vetää ne johtopäätökset mitä pitäisi tehdä

arvoisa puhemies

olipahan surullista kuultavaa tämä pääministeri kataisen retoriikka kuntarakenneuudistuksesta

eivät kunnat tiedä tämän perusteella mikä on mahdollista ja mikä ei ja nyt pitäisi käynnistää selvitystyö varsin sekavassa tilanteessa

arvoisa puhemies

haluan aluksi kiittää edustaja lehteä hyvästä puheenvuorosta ja huomion kiinnittämisestä ydinasioihin

on annettava vahva tunnustus hallitukselle siitä että on saatu toimiva ratkaisu aikaan

eli kyllä meillä on niin niin kuin perustuslaista lähtee että ihmisillä on vaikuttamisen mahdollisuus oman elinympäristönsä asioihin

tämä ratkaisu noudattaa sitä perusväylää jonka perustuslakivaliokunta viime vaalikaudella linjasi sen esityksen perusteella mikä oli silloin käsittelyssä josta oli kohtuullisen hyvä yhteisymmärrys

haluan todeta hyvät kokoomuslaiset tästä opposition mukaantulemisesta

tasan vuosi sitten oli valmisteltu perusteellisesti parlamentaarisen kuntalain kokonaisuudistus ja tasan vuosi sitten te torppasitte sen

ja kun syntyy suuria yksiköitä ja suuria kokonaisuuksia syntyy asukasluvultaan ja pinta alaltaan suuria kuntia on hyvin tärkeää että niissä on paikallisen vaikuttamisen elementti riittävän hyvä että ihmiset voivat vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen

ja jos liitokset ovat itsetarkoitus niin kyllä kannattaa kunnissa harkita mitä selvittää ja mitä ei

ja kannattaa käyttää näitä tutkimuksia hyväksi mitä on tehty kuntien palveluiden tuottavuudesta ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja se on vain sillä tavalla että mikään tutkimus ei osoita että suuruus sinänsä on se ratkaisu

minä olin puhelinyhteydessä pääministeri katainen juuri teihin ja te henkilökohtaisesti kaadoitte tämän

tässä on erittäin surullista ihmisten tasavertaisuuden näkökulmasta se että erikokoisissa kunnissa ja myöskin lähtökohtaisesti missä sattuu sijaitsemaan lainsäädännöllä ollaan eriarvoisessa asemassa siinä miten perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito järjestetään

nyt on tärkeää että tässä uudistuksessa päästään eteenpäin

tässä käytetyt puheenvuorot ovat positiivisella tavalla osoittaneet sen että painopiste tästä eteenpäin kunta ja palvelurakenneuudistuksessa on palveluissa niiden tuottamisessa ja sisällössä niin että ne mahdollisimman hyvin ovat kuntalaisten saavutettavissa

ja tässä mielessä tämä suuri kuntareformi jota nyt ajetaan ja jossa ydinsanaksi on noussut elinvoimainen kuntarakenne unohtaa tämän perusasian

ollaan yhdessä tässä rakennustyössä

hallintovaliokunta on antanut lausunnon tästä turvallisuus ja puolustuspoliittisesta selonteosta ja keskittynyt oman vastuualueensa mukaisesti sisäiseen turvallisuuteen

kun sitten puhemies heinäluoma esitti syksyllä opposition mukaantulemista parlamentaariseen valmisteluun ryhmän puheenjohtaja vapaavuori sanoi että eikö puhemies heinäluoma muista että hallitusneuvotteluissa nimenomaan sovittiin että ei oppositiota oteta mukaan vesittämään tätä asiaa

tässä on jo monta kertaa tullut esille se että pienimmillä kunnilla ei ole edustajaa sitten sote alueilla

nyt on aika tehdä mahdollisimman toimiva ratkaisu metropolialueelle määritellä mitä metropolialueeseen kuuluu ja miten se toimii

tässä selonteossa on käsitelty asiaa laajan turvallisuuden käsitteen pohjalta ja se on myös nostanut esille sitten sisäisen turvallisuuden eri osa alueet hyvinkin merkittävällä tavalla

eyn uudistus on tähän saakka painopisteenä vaan uudistuksen painopiste on tähän saakka ollut hyvin voimakkaasti hallintorakenteissa ja rakenteissa sinänsä

pitää paneutua siihen varsinaiseen asiaan joka on palvelut ja niitä palveluja käyttävät ihmiset ja miten tämä parhaalla tavalla kullakin alueella toimii

sitten se miten tämä täydennetty esitys ja sote liittyvät tähän kokonaisuuteen kaiken kaikkiaan

nyt te hurskastelette että eikö oppositio halua vaikuttaa

tässä on ollut joitakin kommentteja että tämä kuntarakennelaki voitaisiin hyväksyä vaikkei tästä sotesta pystyttäisi lausumaankaan perustuslakivaliokunnassa

se yhteistyö on vaan sellaista että siihen täytyy löytyä tahto mutta joskus siihen tarvitaan myöskin velvoitetta

voi todeta että sisäisen turvallisuuden uhat ovat näköpiirissä olevista uhkista kenties ne jotka todennäköisimmin toteutuvat

mutta kuntaliitoksetkin lähtevät palvelutarpeesta eikä ensinnä tehdä liitoksia ja sitten katsota mitä tehdään ja siinä mielessä strategiset liitokset ja strategisesti suunnitellut yhteistoiminta alueet tuovat parhaalla tavalla tuloksia

ja jos emme me pääse eteenpäin tämän palveluiden tuottavuuden osalta sen palveluihin sisältöön organisointiin ja niin edelleen

mutta tämä esitys ja tämä täydentävä sanoo näin

sitten toinen asia arvoisa puhemies

on kuitenkin niin että kaikkiin turvallisuusuhkiin on varauduttava eivätkä varautumistoiveet saa eri toimialoilla sulkea toisiaan pois

sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksella on olennainen merkitys kuntien tekemille kuntarakenneratkaisuille

tämä kuntarakenne esitys joka on virkamiesten hyvin valmistelema on erittäin ansiokas tilastoaineisto ja perusteellinen analyysi mutta johtopäätökset tässä kuntarakennemuutoksessa on etukäteen linjattu ideologisesti ja poliittisesti

se on joskus hyvin haasteellista monellakin tavalla mutta kriisiaikoina se yhteistyö on sitten parempaa

hallintovaliokunnan toimialalla keskeisiä asiakokonaisuuksia joita olemme lausunnossamme käsitelleet ovat terrorismi ja siihen liittyy sekä kansalliset toimenpiteet että laaja kansainvälinen yhteistyö suomen toimintamalli ja organisaatio on saanut monestikin kansainvälistä tunnustusta ja sitten kansainvälinen ja kansallinenkin järjestäytynyt rikollisuus ja siihen liittyvät toimet

nyt on aika keskustella ja ottaa reilusti ja avoimesti esille erilaisia vaihtoehtoja

tämä ei vastaa niihin ongelmiin mitkä tässä nyt on esitetty

tästä puuttuu monia muita asioita

sitten kun tätä vastuukunta asiaa käsitellään ei ole otettu huomioon sitä ovatko ne vastuukunniksi ajatellut keskuskaupungit valmiita ottamaan sen vastuukunnan vastuun

näissäkin asioissa suomi tekee laajaa kansainvälistä yhteistyötä ja nimenomaan eun sisällä

kyllä siitä hyötyvät mittavasti kaikki kunnat

tämän perusteella kuka tekee päätöksiä on tilanne varsin sekava

rajaturvallisuus suomessa on hyvin kansainvälisesti tunnustetulla tasolla ja suomi tekee myös eun laajuisesti hyvää yhteistyötä ja erityisesti tässä yhteydessä on syytä mainita suomen toiminta frontexissa

kuka hyväksyy budjetin millä tavalla